myöskin todella toivon että työstää putkessa vältyttäisiin vetämästä valakari peitsamo tätä tästä putkesta ei puhuttaisi tällaisen tunnelinäkemyksen perusteella näkemättä ja ottamatta huomioon kaikkea sitä kokemusta jota todella on kaikilta maailman meriltä aivan vastaavasta teknologiasta

mutta niin kauan kuin tähän ei liity selkeitä näkemyksiä selkeitä esityksiä sijoittajien pankkien vastuun toteutumisesta on hyvin vaikea ajatella että täältä löytyisi ainakaan meidän ryhmämme osalta kannatusta tällaiselle lisävakuuden myöntämiselle ilman näiden elementtien mukanaoloa

en ymmärrä sitä logiikkaa että jos muuallakaan ei ole onnistuttu täysin niin meidänkin pitäisi sitten vaan todeta että tämä menee ilman mitään vakuuksia ja ilman mitään vastuunkantoa

meillä on kyllä ymmärrystä sille että on jouduttu tekemään kiireesti vaikeassa tilanteessa päätöksiä mutta silloin ei kannata myöskään tulla ulos sen jälkeen ja sanoa että tässä on ehdottomasti nyt paras ja toimivin ratkaisu vaan pitäisi olla valmiutta myös täällä käydä keskustelua siitä millä lailla tätä voitaisiin vielä parantaa ja ennen kaikkea siitä mikä on sitten jatko

täytyy kuitenkin ensinnäkin lähteä siitä että suomeen tai suomen lähiympäristöön pohjoismaihin kohdistuvia erityisiä uhkia tai uusia negatiivisia muutoksia ei ole kuitenkaan olemassa

minusta tämä on hyvin arvokas keskustelu joka osoittaa myöskin sen hyvin laajan tuen joka hallituksen ja tasavallan presidentin toiminnalla on venäjän suhteen ollut muutamaa ihan marginaalipuheenvuoroa lukuun ottamatta

jos se nyt olisi tuttua täällä monille puheenvuoron käyttäjille niin täältä jäisi tällainen turha kuorrutus pois

tämä tulee ihan lähiaikoina eduskunnan laajaan käsittelyyn ja keskusteluun selvittelyyn mistä on kysymys mutta itse näen sen tärkeänä osana tämän selonteon keskeistä linjausta pohjoismaisen yhteistyön lisäämisestä ja tiivistämisestä joka ei tähtää mihinkään uusiin sopimusjärjestelyihin vaan hyvin käytännönläheisesti pyrkii lisäämään kustannustehokkuutta yhteistyövalmiuksia niin koulutuksessa harjoituksissa valvontatehtävissä kriisinhallinnassa ja hankinnoissa

en ole kuullut missään muualla käytävän tällaisen putkihankkeen yhteydessä tämän kaltaista keskustelua kuin täällä suomessa on käyty ja eräissä meidän naapurivaltioissamme

toisaalta yhtä selvää on se että mitä pohjolassa tapahtuu pohjolan vakaus ja turvallisuus on osa globaalia maailmanlaajuista turvallisuuskehitystä ja jos siinä on negatiivisia piirteitä niin totta kai ne voivat heijastua myös tänne

minusta moraali ja nämä ihmisoikeuskysymykset ovat sellaisia jotka eivät ole riippuvaisia siitä onko meillä muita jotka eivät tahdo näitä samalla lailla kunnioittaa

pääministeri on ihan oikein korostanut kyllä näitä tervehdyttämistoimia joita alijäämätalouksien on toteutettava ja että sitä valvontaa on tehostettava ja sanktioitava

mutta olen hyvin iloinen sanon sen nyt ihan suoraan että tässä tapauksessa hallitus on toiminut kyllä erittäin järkevästi ja suomen etuja vaalivalla tavalla ja korostanut sitä että tämä ympäristökysymys on hoidettava asianmukaisesti käytettävissä olevan huipputeknologian keinoin

tässä keskustelussa on myös nostettu esiin sellaisia kysymyksiä jotka ovat sinänsä tärkeitä ja joista on hyvä käydä keskustelua mutta jotka eivät ehkä ihan juuri nyt tässä keskustelussa ole en ole niihin varautunut kuten ahvenanmaan statuksen käsitteleminen tai naton käsitteleminen tai jotkut muut asiat

mutta se yhteistyö jota pohjoisilla alueilla harjoitetaan ja josta myös monissa puheenvuoroissa on kysytty kuten pohjoinen ulottuvuus itämeren maiden neuvosto euro barents neuvosto tai arktinen neuvosto näissä kaikissa yhteistyö kaikkien osapuolten myös venäjän ja nimenomaan venäjän kanssa sujuu hyvin

toimimme eräissä paikoissa yhteisissä kiinteistöissä ja käytämme yhteisiä oheispalveluja ja meillä on myöskin lähetystöjä joissa on toisesta pohjoismaasta virkamies ja vaihdamme raportointia

mutta se toinen puoli tämä finanssimarkkinoiden valvonta ja niiden sääntely jotta päästäisiin siihen että toiste ei oltaisi enää samanlaisessa tilanteessa

muutama ihan erityiskysymys malista edustaja soini kysyi

kaikki tämä on ollut jo pitkään työn alla ja sillä on vahva poliittinen tuki

mutta siihen haluaisin todeta että kun totesin että meillä monet yhteistyösuhteet edelleenkin jatkuvat ja haluamme että ne jatkuvat niin normaalisti kuin näissä oloissa on mahdollista niin tämä myös koskee nimenomaan alueellista yhteistyötä pohjoisen ulottuvuuden työtä euro barents neuvoston toimintaa arktisen neuvoston toimintaa itämeren maiden neuvoston toimintaa

aina voisi toki toimia näissäkin paremmin mutta tietyllä lailla juuri pohjoinen ulottuvuus on yksi hyvä malli siitä millä lailla eu ja venäjä pystyvät hyvin konkreettiseen ja käytännönläheiseen yhteistyöhön

mutta jotta siitä saataisiin tuloksia enemmän irti se vaatii kyllä myös pitkäjänteistä suunnittelutoimintaa sillä tavoin että asianomaiset hallinnot viisivuotissuunnitelmiensa osalta käyvät yhteistyössä niitä lävitse koska silloin vasta voidaan identifioida riittävän ajoissa miten esimerkiksi kiinteistön vuokrasopimuksen umpeutuessa voidaan jotain uutta yhteisratkaisua etsiä

kaikki euroopan unionin toimenpiteet ja sen jäsenvaltioiden toimenpiteet perustuvat ykn turvallisuusneuvoston päätökseen malista jossa annetaan täysi tuki afrikan unionin ja ecowasin tulevalle missiolle malissa ja sitä varten on eu tehnyt neuvostossa omat päätöksensä jossa se valmistautuu tähän missioon tavoitteenaan nimenomaan tukea ja kouluttaa afrikan unionin ja sen jäsenvaltioiden kykyä vastata tähän hyvin vakavaan meidänkin turvallisuuteemme heijastuvaan haasteeseen

ehkä on syytä tässä vielä kerran todeta arktisen neuvoston osalta kun edelleenkin eun hakemus tarkkailijajäseneksi on toteuttamatta että se ei ole kiinni venäjästä se on kiinni kanadasta ja kanadan ja komission välisestä hyljekysymyksestä joka pitäisi ratkaista tai jonka olisi pitänyt jo ratketa mutta joka on edelleenkin ehkä enemmän sitten kanadan sisäpolitiikkaan liittyvistä syistä avoimena

ministeri kataisen puheenvuoro alkoi lupaavasti siitä että aina on vaihtoehtoja ja niitä pitää pohtia mutta sitten kuitenkin puheenvuoron loppuun mennessä me olemme päässeet taas tähän ainoan vaihtoehdon mantraan

ja niistä kukaan ei ole toistaiseksi halunnut tuoda ylimääräisiä ongelmia sen vuoksi että kaikki kokevat että se hyvin käytännönläheinen yhteistyö jota näiden puitteissa tehdään toimii ja tuottaa kaikille hyötyjä

tämänhän me olemme käynnistäneet jo ulko ja puolustusministereiden säännöllisillä tapaamisilla yhteisillä tapaamisilla suomen ja ruotsin kesken jo vuosia sitten ja edustaja kääriäinen on ollut myöskin jo silloisena puolustusministerinä tällaisessa yhteistyössä ja yhteydenpidossa mukana

nyt on löytynyt uusi totuus

toissa päivänä brysselissä nimenomaan oli mahdollisuus eu ministereiden tapaamisessa ministeri lavrovin kanssa todeta se kysyä häneltä ja saada häneltä se vastaus että venäjä ei ole tässä se jolla on ongelma eun kanssa

se on hyvinkin vakava asia mutta se mitä suomen hallitus voi tehdä on tietenkin pitää huoli siitä että oikea tieto on oikeaan aikaan aina kaikkien niin kansalaisten kansalaisjärjestöjen kuin tiedotusvälineiden käytettävissä sekä suomessa että venäjällä ja muuallakin

meidän kannattaisi puolin ja toisin tunnustaa että tässä liikutaan hyvin suuren epävarmuuden merkeissä

ja tämä selvitys johon viitattiin puheenvuorossa on valmistelussa ja tarkoitus on että se ruotsissa pidettävässä vuosittaisessa sälen kokouksessa tammikuussa myöskin julkistettaisiin

toisin sanoen täytyy myöskin nähdä se että ei ole myöskään mitään tällaista yleistä diplomaattista kiristymistä kautta linjan olemassa euvenäjä suhteissa tai muissakaan kansainvälisissä suhteissa

ilmaisia ratkaisuja ei ole mutta se peruskysymys on miksi aikanaan keväällä päädyttiin siihen että otetaan muiden valtioiden velat vastuulle

mutta sellaiseen ikään kuin omaan informaatiosodankäyntiin ei tietenkään avoimessa demokratiassa hallituksella ole mitään syytä ryhtyä

siihen kokoukseen osallistuvat sekä ulko että puolustusministerit elikkä tämä yhteistyö on erittäin vankalla ja laajalla pohjalla mutta se on myöskin hyvin käytännönläheistä

kansainvälinen yhteisö mukaan lukien venäjä ja keski aasian tasavallat on hyvin yksimielinen ja hyvässä yhteistyössä afganistanin suhteen

ei sekään olisi ilmainen ratkaisu mutta kuka tietää että se olisi ollenkaan sen huonompi tai hallitsemattomampi vaihtoehto kuin se mihin nyt on päädytty ja missä me olemme vain väliasemalla tänään

esimerkiksi lapsikysymyksiä varten meillä on sovittu kontaktihenkilöiden puitteissa menettelytapa jonka on todettu puolin ja toisin toimivan

harjoituksia koulutusta valvontatehtäviä kriisinhallintaa tulevaisuudessa entistä enemmän myöskin hankintoja

mutta korostan sitä että nämä kriisinhallintaoperaatioiden kustannukset päätetään ja rahoitetaan aina erikseen lisätalousarvioista ja budjetoidaan budjettiin vain olemassa olevien jo tehtyjen päätösten pohjalta

sitten jos mennään sellaiseen tilanteeseen että kalustoa hankitaan yhteiskäyttöön niin tietysti täytyy olla joitain sopimuksia siitä mitenkä eri tilanteissa näitä sitten myöskin käytetään ja tätä kautta voidaan edetä pidemmälle

mutta valitettavasti tietysti toisen puolen media käyttää siellä puheenvuoroja jotka eivät ole totuudenmukaisia tai rakentavia

on tulossa

tämä tie ei ole kestävä

minä en kiinnittäisi huomiota niinkään yksittäisiin ohjuksiin siellä tai täällä koska jokainen ohjus on liikaa jokainen ydinase on liikaa ja jokainen yksikin ydinase joka laukaistaan mistä tahansa pystyy esimerkiksi tuhoamaan vaikka suomen pääkaupungin

näitä koetetaan oikaista hyvin aktiivisesti juuri sosiaali ja terveysministeriön toimesta ja tietyllä tuloksella

ne eivät siis ole kehyksissä vaan jos tilanne vaatii maailmalla sellaista ja meillä on jotain sellaista annettavaa mikä voisi edesauttaa rauhan ja vakauden palauttamista silloin siitä tehdään aina eri päätös

mutta lähtökohtana ei ole se että me teemme työtä joka tähtäisi puolustusliittoon

sanoisin paremminkin näin päin että jos tämä aikanaan johtaa siihen että puolustusliitto voi tulla ajankohtaiseksi en tietenkään sulje sitä pois mutta jotta tästä yhteistyöstä kustannustehokkuuden ja muiden kannalta saadaan mahdollisimman hyvä tulos niin siihen kannattaa lähteä tällaiselta käytännönläheiseltä pohjalta

mutta hallitusten välisiksi kysymyksiksi en haluaisi kuitenkaan median kirjoittelua nostaa koska haluaisimmeko me vastata voisimmeko me vastata esimerkiksi niihin varmastikin moniin kysymyksiin joita eräästä suomalaismedian kirjoittelusta venäjästä voitaisiin esittää

siinä mielessä tämä ei muuta tilannetta suuntaan eikä toiseen mutta on tietysti tärkeää että pystyttäisiin toimimaan tässäkin luottamusta lisäävällä tavalla ja siinä on euroopalla ja ehkä pohjoismaillakin tietynlainen rooli

aikanaan meillä on ollut tällainen nyrkkisääntö että meillä voi olla noin tuhat sotilasta ulkona samanaikaisesti

me olemme tällä hetkellä kaukana siitä

itse korostaisin juuri tätä että pohjoismaat toimivat tänä päivänä koko ajan tiiviimmässä yhteistyössä kaikissa turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä

rajanylityspaikoista

nämä pakotteethan ovat määräaikaisesti voimassa

näin ollen maaliskuussa tulee kokonaisuudessaan tarkasteltavaksi mikä on tilanne

emme ole määritelleet mikä se on joka olisi mutta käsitykseni on että se on minskin sopimusten aito ja varaukseton täytäntöönpano joka sisältää sen että mitään vieraita joukkoja ei ukrainassa ole ja että ukrainan rajat ovat ukrainan täydessä valvonnassa

tarkoitus on helmikuussa ulkoministereiden kesken sopia myöskin laajempaan turvallisuuteen liittyvistä yhteisistä lähtökohdista jotka eivät sisällä mitään sellaista mitä emme olisi tähänkin asti tehneet mutta korostavat sitä että pohjoismailla on yhdessä paremmat mahdollisuudet ja yhteiset lähtökohdat toimia näissä kysymyksissä

tämä naisiin kohdistuva väkivalta on suomen ihmisoikeustilanteen oikeastaan suurin häpeäpilkku ja sen vuoksi uskon kyllä että ne ministeriöt sosiaali ja terveysministeri ja valtiovarainministeri jotka tietävät tämän ongelman hoitavat asian niin että tämä sopimus voidaan hyvällä omallatunnolla tietäen että meillä on sitten sen toimeenpanoon asiat kunnossa myöskin ratifioida

mutta on myös todettava että näiden pakotteiden joukossa on erikseen nimenomaan krimiin liittyviin toimintoihin kohdistuvia pakotteita

sen verran vielä tuosta käsiteltävästä euroopan unionin yhteisestä turvallisuus ja puolustuspolitiikasta vaikka vasemmistoryhmä ei enää ole salissa että ne kuvat mitä sieltä maalattiin olivat ehkä sellaisia joista monet toivoisivat että ne todella olisivat toteutumassa mutta ei ole pienintäkään mahdollisuutta siihen että mitään sellaista olisi eikä sitä tavoitella eikä ole syytäkään tavoitella

nämä varmasti tulevat parhaassakin tapauksessa jäämään pidemmäksi ajaksi voimaan koska en usko vaikka siihen sinänsä aikanaan tulee ratkaisu löytymään olen tässä suhteessa kuitenkin optimisti mutta nyt ei ole siihen aikaa jolloinka nämä tulevat jäämään voimaan

me olemme sekä kahdenvälisesti että ennen kaikkea eun ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa voi sanoa lähes päivittäin reagoineet ja pyrkineet vaikuttamaan demarshoineet käyneet esittämässä vastalauseita pyrkineet jopa toimittamaan joitakin erityisen uhanalaisessa asemassa olevia ihmisiä pois maasta

lopuksi vielä edustaja kääriäisen kysymykseen

hallituksen kannalta ei ole mitään syytä käydä tai käynnistää sellaista keskustelua ulko ja turvallisuuspolitiikasta joka toisi uusia jakolinjoja

päinvastoin on arvostettava se tapa millä mainitussa parlamentaarisessa työryhmässä kuten sitä ennen eduskuntakäsittelyssä ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon osalta on ollut hyvin laaja yhteisymmärrys

mitenkä euroopan voimavaroja kriisinhallinnassa ykn käytössä unionin omissa operaatioissa tai joissain tapauksissa nato operaatioissa joissa mekin olemme mukana silloin kun niillä on ykn turvaneuvoston mandaatti voitaisiin kehittää paremmin ja käyttää tehokkaammin

totta kai olemme valmiit heti poistamaan pakotteet jos edellytykset joidenka vallitessa ne asetettiin muuttuvat myönteisesti

näitä tapauksia on liian monia lueteltavaksi ja monet ovat tietysti sellaisia että niitä ei kauheasti julkisuudessa kannata korostaa mutta ne ovat nimenomaan kuitenkin tärkeä osa sitä työtä mitä me siellä teemme

se ei kuitenkaan sulje pois sitä että poliittisessa keskustelussa totta kai voidaan sitten käyttää värikkäämpääkin kieltä ja myöskin haastaa puolueiden keskeisessä väittelyssä mutta hallituksen kannalta me emme ole tätä rohkaisemassa

miten voitaisiin toimia kustannustehokkaasti puolustuksen kehittämisessä erilaisissa ryhmissä sekä eurooppa tasolla että euroopan sisällä kuten nordefco pohjoismaiden osalta on monia muita kiinnostava hyvä esimerkki

lukutaito johon kiinnitettiin huomiota on tietysti ihan avain kaikkeen kehitykseen ja tässä suhteessa tietysti afganistanissa on kaikista myönteisintä kuitenkin se millä lailla muutamassa vuodessa lasten ja nimenomaan tyttöjen koulunkäyntiä on pystytty kasvattamaan ja lisäämään ja tämä on minusta sellainen saavutus josta pitää pitää kiinni

ja mitenkä voidaan puolustusteollisuuden yhteistyötä ja kilpailukykyä lisätä koska se on yksi ehkä maailman protektionistisin toimiala jossa olisi paljonkin voitettavaa avaamalla markkinoita

lopuksi vielä istanbulin sopimus

on kuitenkin muistettava että me emme voi pyrkiä huumetuotannon lopettamiseen samalla keinoin kuin taleban joka aikanaan kyllä tämän vitsauksen pystyi minimoimaan

meidän lähtökohtammehan suomessa on sinänsä ymmärrettävästi se että kun ratifioimme sopimuksen haluamme että lainsäädäntö on kautta linjan kunnossa mutta ehkä on tässäkin jotain että voitaisiin tätäkin periaatetta nopeuttaa niin että saataisiin tällaiset kiusalliset viivästymiset poistumaan

kysymys todellakaan ei ole siitä että pitäisi näitä yksittäisiä viljelijöitä rangaista koska siinä on kysymys heidän perustoimeentulostaan mutta sen sijaan suurin ongelma on se että huumeiden kautta on monia valta asemassa olevia ihmisiä jotka kasvattavat omia rikkauksiaan ja valtaansa ja joidenka toimintaa katsotaan läpi sormien

herra puhemies

ensin edustaja haaviston kysymykseen mitä johtopäätöksiä voisi tehdä voin sanoa ainakin että hallitusten tasolla ei ole vielä mihinkään johtopäätöksiin mitään syytä nähty

mutta suomen kannattaa keskittyä niihin asioihin joissa meillä on erityistä osaamista jolla me voimme tehdä jonkinlaisen vaikutuksen ja sanoisin että nimenomaan naisten aseman korostaminen ihan meidän oman historiamme ja esimerkkimmekin voimalla on sellainen joka on ihan ykkösprioriteetti

mutta yksi johtopäätös ehkä on kuitenkin se että kun seuraa tätä niin sanottua keskustelua ja uutisointia niin täytyy aina ottaa huomioon se vahva tarkoitushakuisuus ja se tapa jolla uutisia käytetään joidenkin tiettyjen poliittisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi

meidän panoksemme eupolissa on ollut keskeinen ja se tulee jatkumaan ja silläkin on suuria vaikeuksia mutta tulokset siitä ovat kuitenkin luettavissa myöskin näihin myönteisiin saavutuksiin joita siellä läsnäololla on pystytty aikaansaamaan

toinen kysymys koskee edustaja kiviniemen kysymys tätä mahdollisuutta kehittää pohjoismaiden neuvoston keskustelua ja turvallisuuspoliittista käsittelyä

olemme tälle ihan avoimia

tietysti nykyisinkin jo ulko ja puolustusministerit osallistuvat eri tavoin pohjoismaiden neuvoston keskusteluihin ja on tietysti ennen kaikkea neuvoston parlamentaarikkojen asia tehdä tästä esityksiä mutta me olemme niille kylläkin avoimia

se mitä tuossa puheenvuorossani totesin oli se että me olemme ulkoministereiden kesken avanneet keskustelun siitä tarvittaisiinko jokin sellainen asiakirja joka ehkä vastaisi eun niin sanottua turvallisuuspoliittista strategiaa ja joka käsittelisi juuri näitä laaja alaisen turvallisuuden kysymyksiä siitä pohjoismaille avautuvia yhteistoimintamahdollisuuksia ja kohteita

nyt olisi hyvä kuulla minkälaisia suunnitelmia pääministerillä on tavata venäjän kollega

kolmanneksi toteaisin että mahdollista tarvetta tai ylipäänsä mahdollisuutta tai tarvetta suomen liittoutumisaseman muuttamiseen en näe tällä hetkellä

mutta on kuitenkin yksi poikkeus josta olen käyttänyt aikaisemminkin puheenvuoroja ja se on se että kun meillä on tämä eun niin sanottu turvatakuulauseke sanon niin sanottu koska tällä nimellähän sitä ei muualla kuin suomessa käsitellä jota ei ole pyritty millään lailla eun puolella täsmentämään niin voisi ajatella että eu ja norja ja islanti solmisivat samankaltaisen ratkaisun kuin schengen yhteistyössä jossa ne liittyisivät tämän artiklan piiriin jolloin poistuu se teoreettinen mahdollisuus että pohjoismainen solidaarisuus ja eu solidaarisuus voisivat eri tilanteissa tarkoittaa eri asioita ja tämä myöskin pakottaisi sitten eun vähän tarkemmin pohtimaan sitä mitä tällä lausekkeella ja artiklalla todellisuudessa tarkoitetaan ja minkälaisia valmistelutoimenpiteitä se voisi jo nyt edellyttää

tässä on se ero

kun tämmöisiä muutoksia tehdään kuvitteleeko kukaan etteikö sillä olisi vaikutusta siihen minkälaista sananvaltaa ja vaikutusvaltaa suomi jatkossa näissä järjestöissä voi käyttää

mikään valtiosääntö ei velvoita ulko ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä pyrkimään laaja alaiseen yksimielisyyteen mutta ei myöskään estä sitä

ulkoministeri luetteli suuren joukon tapahtumia viimeisten neljän vuoden ajalta mutta en ole ihan vakuuttunut siitä että nämä yksinään merkitsevät todella sellaista radikaalia muutosta koska jokaisesta nelivuotiskaudesta sodan jälkeen voidaan esittää aika pitkä lista tapahtumia

minusta on hyvin valitettavaa että ei ole annettu arvoa sille työlle jota seurantaryhmässä teimme ja joka oli aidosti yhteisymmärrykseen pyrkivää ja kompromissihakuista

se tarkoittaa esimerkiksi minun osaltani sitä että tulin hyväksymään siellä sellaisia varustelulausumia tai suhtautumista rypäleaseisiin

kun tehdään näin niin silloin usein jää huomaamatta se todella isoin muutos jota muuten tästä selonteosta vaikka siellä otsikko väestökehitys on ei millään luvuilla valaista ja se on se että maailman väkiluku on noussut toisen maailmansodan jälkeen kolminkertaiseksi

arvoisa puhemies

sellaisista voi perustellusti olla toista mieltä mutta en tule tätä nostamaan nyt irtaantumaan tästä toisin kuin seurantaryhmän varapuheenjohtaja nepponen joka suorastaan täällä nyt sitten haluaa kokonaisuudessaan saattaa seurantaryhmän työn kyseenalaiseksi

sehän on radikaalein muutos mitä ihmiskunta on koskaan kokenut ja se tulee vaikuttamaan ja vaikuttaa jo nyt kaikkeen myöskin meidän turvallisuuteemme turvallisuusajatteluumme ja voimapolitiikan mahdollisuuksiimme

on aivan selvää että näistä kysymyksistä voidaan ja saa olla ja pitääkin kenties olla avoimesti eri mieltä silloin kun on perustavan laatuisista ratkaisuista kyse

minusta monet niistä tapahtumista joita nytkin on lueteltu kertovat kyllä että voimapolitiikkaa käytetään mutta ne kertovat myös sen että voimapolitiikalla saavutetaan entistä huonommin mitään kestäviä tuloksia edes yhden voimakkaan osapuolen kannalta

kanervaa mutta monia kokoomuslaisia niin hallituksessa kuin hallituksen ulkopuolella on se että he ovat tehneet parhaansa sekoittaakseen suomen ja kokoomuksen näkemykset nato kysymyksestä liittoutumattomuudesta sekä suhtautumisesta varustelutasoon

toivoisin että tämä perusnäkemys kun puhumme laaja alaisesta turvallisuudesta ja kun eduskunta tekee vastaustaan tulisi toisella lailla käsiteltyä kuin täytyy sanoa ehkä myös seurantaryhmäkään pystyisi sitä vielä käsittelemään

on selvää että suomen täytyy olla valmis kantamaan vastuuta ja osallistumaan kriisinhallintaan myöskin vaativissa ja vaarallisissakin tehtävissä silloin kun me arvioimme ja näemme että meidän panoksellamme voidaan saada jotain myönteistä aikaan rauhanturvaamisen rauhanrakentamisen kriisinhallinnan kautta

mutta kysymys ei ole todellakaan siitä että pitää näyttää lippua

me emme ole mikään iso maa

meidän voimavaramme ovat rajalliset ja ne täytyy käyttää sellaisissa paikoissa ja tehtävissä joissa niistä saadaan kansainvälisen yhteisön kannalta maksimaalinen hyöty

tämä nostaa kyllä myös tähän keskusteluun näkökohdan siitä ovatko suomalainen osaaminen ja voimavarat tänä päivänä parhaassa mahdollisessa käytössä afganistanissa verrattuna muualla maailmassa kaikkiin niihin muihin kriisitarpeisiin ja konfliktinhallintatilanteisiin joissa sitä suomalaista osaamista myös tarvittaisiin

mutta olosuhteet ovat sellaiset että tämä kysymys suhteessa muihin tehtäviin ja voimavarojen muuhun käyttöön täytyy myöskin ottaa tässä keskustelussa huomioon

kyllä muistan tämän ajan hyvinkin koska minäkin kuuluin niihin jotka saivat niin sanotun kunniamaininnan neuvostovastaisesta kirjoittelusta ydin lehden päätoimittajana mutta se siitä

mutta tähän sananvapauteen ja vapaaseen keskusteluun kuuluu kyllä ihan sen toteaminen että saamme olla eri mieltä rkpn kanssa ja saamme olla myöskin sitä mieltä että se linja jota rkp nyt edustaa tässä asiassa ei vastaa suomen turvallisuusintressejä vaan voi saattaa suomen vaaratilanteisiin

anteeksi nyt vain että toteamme tämän näin että meillä on tästä asiasta tällainen fundamentaalinen erilainen näkemys vilpittömyyttämme toivottavasti puolin ja toisin epäilemättä

on syytä oikaista nyt useissa kokoomuspuheenvuoroissa tullut käsitys siitä että jos eduskunta ei tätä nyt hyväksy sitten me haluamme uudelleen neuvotteluja auki

aivan samalla lailla

jos käy niin että espanja tai portugali eivät tule tähän mukaan suomen osuus nousee tai jos slovakia ei tule mukaan suomen osuus nousee niin me olemme samassa asemassa

tässä mielessä meillä on todellistakin päätäntävaltaa

kyllä tässä vastuuta on otettava mutta vastuu on jaettava oikealla tavalla

me nyt odotamme sitä että myöskin hallitukselta olisi tullut konkreettisia esityksiä sen suhteen mitenkä tätä vastuuta saadaan myös rahoitusmarkkinoille

edustaja soini on tässä keskustelussa ja kaikissa muissakin puheenvuoroissaan hyvin selvästi antanut ymmärtää että euro on huono asia eurossa oleminen on huono asia